tämä on huomattavasti rakentavampi ratkaisu tähän ja sillä on oikeasti oikeudenmukaisuuden merkitystä että jos työpanokseen perustuu joku määrä rahaa niin sitä myös verotetaan työpanokseen perustuvana eikä niin että sen saa vedettyä osinkoina vaikka se perustuu työpanoksen antamiseen

sitä suuremmalla syyllä pitäisi heittää taas pallo hallituksen suuntaan että siellä valmisteltaisiin ja mietittäisiin semmoista järjestelmää millä kyettäisiin myös turvaamaan näiden kaikkein pienituloisimpien mahdollisuus päästä yhdenlaiseen palvelutarjontaan kuin kenties muutkin tulonsaajat jotka kykenevät hyödyntämään kotitalousvähennystä

sitten vielä lopuksi tässä muutama sana asuntolainojen korkovähennyksestä

täytyy antaa kuitenkin kiitos tosissaan siitä että tätä esitystä on pyydetty että tätä on odotettu ja että tämä on tuotu ohi sen hetemäen työryhmän deadlinen sen vuoksi että tällä koetaan olevan kiire ja tämä on äärettömän tärkeä

toivon mukaan tämä lakiesitys nyt tuo kuitenkin sellaisen korjauksen tähän kokonaisvääristymään että ihmiset kokevat entistä voimakkaammin oikeudenmukaisuutta verotuksessa ja ennen kaikkea niin että ne jotka maksavat työnteostaan ansiotuloverotusta maksavat sitä mieluusti eikä niin että koetaan että ne kenellä on varaa vetävät välistä ja vetävät lähes verottomina osinkoina sieltä kaiken minkä sitten irti saa

useita vuosia aikaa jälleen hommat jäivät tekemättä

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys tuli hieman yllättäin tuossa kesällä kun kädenvääntöä käytiin siitä pidetäänkö hallitusohjelman kirjauksista kiinni että ruuan arvonlisäveroa alennetaan vaikka siitä vuosi sitten päätettiinkin vai mitä tehdään

palataan pikkuisen taaksepäin

voi sanoa että kompromissit voivat olla joskus hyviä tämä on huono

viime hallitus teki esityksen veronalennuksista ja kun talous alkoi näyttää heikkenemistä kysyttiin missä ovat elvytystoimet

verrokkimaitten tutkimukset pitää ottaa rinnalle tietysti kun katsotaan kansainvälinen kehitys mutta uskallan väittää että suomessa ruuan hintoja etukäteen jo korotettiin

se että näillä lähdetään taas kikkailemaan ja kaupoille tuotetaan lisäkustannuksia kun tehdään uudet laput prosenttiyksikön korotuksella on aivan naurettavaa

on aivan käsittämätöntä että hallitus joka on luvannut että veroja nostetaan ja kiristetään vasta sitten kun on selvästi noususuhdanne menossa tekee tällaiset veronkorotukset tässä vaiheessa

työllisyys kärsii ja sitä suuremmalla syyllä täytyy kysyä valtiovarainministerin puolueelta ja hallituspuolueilta muutenkin mitä ihmeen logiikkaa tämä on kun sanotaan että pysykää pidempään töissä tehkää enemmän töitä mutta samalla omilla toimilla aiheutetaan hallaa sille työllisyydelle

tässä suhdannetilanteessa sosialidemokraatit eivät näe että tähän on mitään syytä lähteä yleistä arvonlisäveroprosenttia nostamaan vaan näihin asioihin olisi tullut ottaa kantaa kenties tämän kokonaisuudistuksen osalta

kun on sitten tämä alennettu arvonlisäverokanta mikä koskee tiettyjä palveluita ja myös tuotteita kun siellä ovat muun muassa lääkkeet ja joukkoliikenne niin täytyy kysyä millä ihmeen perusteella jälleen vihreät jotka vannovat ympäristön nimeen joukkoliikenteen nimeen nimenomaan korottavat sitä veroa joka joukkoliikenteeseen kohdistuu

täytyy kysyä koko hallitukselta näinä aikoina kun sanotaan että on pienituloisia ja sairaudet lisääntyvät lääkkeitä tarvitaan enemmän millä ihmeellä jälleen kompensoidaan niille pienituloisille tämä lääkkeitten vero osuuden nosto

ongelmahan on aina siinä kun yhteiskunta menee eteenpäin että hallitusneuvotteluissa tuskin katsotaan niin paljon taaksepäin että mitä päätöksiä puretaan sen neljän vuoden ajalta jolloin välttämättä itse ei ollut hallituksessa vaan katse on eteenpäin ja siksi myös sosialidemokraatit ovat monesti viitanneet näihin kokonaisuudistuksiin

me tiedämme että hetemäen työryhmä on tekemässä verouudistusta meidän puolueemme valmistelee omaa kokonaisverouudistusta ja näistä lähtökohdista ilman että yksittäisiä elementtejä liikutellaan prosenttiyksikön verran suuntaan tai toiseen nähdään se kokonaisuus

täällä on useampana iltana perätty sitä sosiaalista oikeudenmukaisuutta veronmaksukyvyn mukaan meneviä veroja ja siihen me viittaamme jälleen tässä

arvoisa puhemies

perusturvaa nostetaan saadaan ostovoimaa

todella heidän täytyy laittaa hintoihinsa tämä arvonlisäveron korotus ja silloin tulee kysymykseen taas kenellä on varaa käyttää minkäkin verran tiettyjä palveluita ja silloin siellä kärsii moni

meillä on sitä varten oma vaihtoehto me sentään yritämme tehdä tästä hallituksen esityksestä paremman sen sijaan kun te vain toteatte että ei käy hylätään kaikki

tämä hallitus tulee korjaamaan puuttumaan vakaviin ongelmiin korjaten ratkaisten niitä asioita

se että keskustalla edellinen pääministeri sanoi vaalitenteissä että leikattavana oli vain ministerien paikkojen lukumäärä on sitä keskustalaista politiikkaa jota onneksi vaaleissa ei tuettu

hallitus on tuonut esityksen kiinteistöverorajojen nostamisesta ja me mietimme verojaostossa aika pitkäänkin juuri sitä miksi tällainen esitys on tuotu etenkin kun nykyrajojen puitteissa pystyy moni kunta vielä liikkumaan

kun kuunneltiin asiantuntijoita niin kuultiin myös se että ne kunnat jotka perivät alarajalla olevia kiinteistöveroja ja joiden on pakko nyt tämän esityksen jälkeen nostaa omaa kiinteistöveroaan ovat kuntia jotka eivät ole sellaisessa taloudellisessa ahdingossa että kunnan kassaan pitäisi saada välttämättä enemmän sitä veroa

taas niissä kunnissa jotka tarvitsisivat veroeuroja kassaansa löytyisi joko liikkumavaraa tai ne tarvitsisivat kenties liikkumavaraa yläpäästä eikä tällä alarajan nostolla sinänsä tulla auttamaan kuntatalouden akuuttia tilannetta

jos ylärajaa nostetaan kiinteistövero on hyvä veromuoto kerätä varoja mutta moni käyttää sitä niin kutsuttua mummonmökkiongelmaa eli kiinteistövero ei mittaa veronmaksukykyä siinä tilanteessa elikkä se ei erottele oletko pienituloinen vai isotuloinen vaan maksat kiinteistöveron kiinteistöön perustuvan veron pohjalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä on mielenkiintoista keskustelua käyty talouspolitiikan linjoista arvovalinnoista ja muutaman sanan niistä tässä myös haluan tuoda sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta

hallitus on antanut omille kannattajilleen huikeita verohelpotuksia ja tällaisilla veronkorotuksilla nyt sitten paikataan sitä syntynyttä aukkoa

ministeri katainen ollessaan vielä salissa kysyi mitä te siellä puhutte pieni ja keskituloisista keitä te niillä tarkoitatte

käytännössä laitetaan tavalliset pienkiinteistön omistajat ja vuokralla asuvat maksamaan hallituksen huonon talouspolitiikan veropolitiikan linjauksia

olennainen pointti niissä on juuri se että tässä suhdannetilanteessa kun kaikkein pienituloisimmilla ihmisillä on jo nyt hankaluutta taloustaantumassa asumiskustannukset ovat olennainen osa ihmisten toimeentulosta menevistä kustannuksista

ministeri kataiselle on syytä myös todeta se että täällä kyselytunneilla käytetyt vastauspuheenvuorot ovat menneet ohi kysymysten ovat olleet osittain jopa asiattomia ylimielisiä sen suhteen että kun kysymme aidosti ihmisten toimeentulosta huolissaan olevina miten hallitus aikoo turvata perustoimeentulon tietyille miksi hallitus tarjoaa myös omalle tuloluokalleen veronalennuksia tarvitseeko ministeri katainen itse näitä ostovoimaa lisätäkseen niin hän kääntää kysymyksen niin ja toteaa vain että suurimpia tuloja nauttivat eivät maksa edes veroa näin ja näin paljon

kiinteistövero on kuitenkin kehitettävissä oleva veromuoto

sirnökin sanoi että yrittäjät voivat vähentää näitä tuotteita mutta meillä on liuta näitä pienyrittäjiä yksinyrittäjiä joiden ammatin yrityskuvaan eivät kuulu mitkään tuotteet ja jos niitä tuotteita aletaan hankkia vähän sivubisneksenä siinä vain sen takia että saa vähentää löytyy vähennyskelpoisuutta niin sekin on eräänlaista pakkoa lain kiertämistä tai asioiden tekemistä näin

mutta sitä tulee kehittää osana isompaa kokonaisuutta ja silloin ottaa huomioon että siitä tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja silloin pystytään kehittämään sitä samalla myös ekologisesti kannustavampaan suuntaan

tosin ministeri katainen on ollut rehellinen todetessaan että hänelle progressio on huomattavasti tärkeämpi kuin suuren ihmisosan perustoimeentulo

kähkönen totesi täällä yksi aivan olennainen osa on se että perustuslaissa turvataan kuntien itsehallinto tässä kohtaa tai että kunnilla on itsemääräämisoikeus tiettyihin verokertymiin ja muuta

meillä on näitä luontaishoitajia paljon jotka työllistävät itse itsensä ovat yrittäjiä

kuinka paljon kunnilla todella on silloin tällaista itsemääräämisoikeutta itsehallintoa jos valtion taholta tullaan kuitenkin määrittämään ne tietyt puitteet missä mennään

meillä on myös toisenlaisia esimerkkejä kuntien puolelta kun sanotaan pitäisikö ruveta normeeraamaan entistä enemmän jotta kunnat taas laittaisivat varoja niihin paikkoihin kuin on tarkoitus laittaakin

me emme halua omalla esityksellämme lisätä tulonjakoa kun me näemme myös sen minkälaisia seurannaisia sillä on monesti ihmisten terveyteen perustoimeentuloon totta kai sitä kautta hyvinvointiin ja myös ostovoimaan

se että he ovat kortistossa vai se että he tosissaan kykenevät pyörittämään sitä omaa yritystoimintaa ja tarjoamaan palveluita niille ihmisille joilla niitä on varaa ostaa

nämä asiat eivät ole ihan yksinkertaisia mutta tulemme esittämään asian kakkoskäsittelyn kohdalla tämän lakiesityksen hylkäämistä

kun kansainvälinen talous on siinä tilanteessa missä on ja sen heijastusvaikutukset tänne suomeen nähdään tulisi kotimaisen kysynnän pysyä yllä pitää yllä kotimaista ostovoimaa

sitä kautta on aivan olennaista että ihmisille niille joilla tänä päivänä ei riittävästi ole saadaan euroja käteen entistä enemmän

kuten täällä kävimme viime viikolla keskustelua se maksaa vähemmän kuin ruuan arvonlisäveron alennus ja tuo nimenomaan pienituloisille takuuvarmasti useammankertaisesti käteen enemmän rahaa millä ostaa sitä perusvälttämätöntä ruokaa kuin mitä ruuan arvonlisäveronalennus olisi tuonut

me olemme tekemässä inflaatiotarkistukset kaikkiin tuloluokkiin mutta olemme valmiita tarkistamaan prosentteja vain kahdessa alimmassa tuloluokassa

painotuksemme on vielä pienempiin tuloihin hieman korkeammalle ja loppuu aiemmin kun hallitus venyttää sitä omaa esitystään myös yllättävän korkeatuloisille

mutta kun arvovalta ei anna periksi tunnustaa että menokehyksiä pitäisi kenties uudelleen arvioida niin hallitus on valmis rapauttamaan veropohjaa erinäisten vähennysten ja kevennysten kautta

hän jos joku täällä on puhunut tulojen ja menojen tasapainosta ja hänen tulisi tietää että eivät nämä eurot ole niin korvamerkittyjä että tällä ei hoidetakaan tätä veronvähennystä tai tätä menolisäystä

kun he ovat omassa esityksessään todenneet että veroja ei kerry niin paljon kuin oli arvioitu sitä varten täytyy ottaa velkaa niin mitä logiikkaa tämä on ministeri kataiselta sitten

hänenkin luulisi ymmärtävän näitä asioita

sosialidemokraattien vaihtoehtoesityksessä on tosissaan esitetty vielä näiden ratkaisujen lisäksi mitkä yhdessä tulevat vaikuttamaan pieni ja keskituloisten ostovoimaa nostavasti muutamia yksittäisiä kohtia

kuoppa täällä jo perusteellisesti kertoi että on ollut pari komennusmiestyöryhmää joista on tullut esitykset mutta tuntuu vain että hallitus ei jääräpäisyydestään pääse taipumaan vaan pitää kivenkovaan kiinni siitä että tilanne säilyy mahdottomana

komennusmiehillä ei kauhean koreat olosuhteet niissä parakeissa yöpyessään ole ja näin me haluamme turvata sen työnteon mahdollisuuden ja työn säilymisen suomessa mikä tässä vielä on olemassa

on totta että siinä on yhdenvertaisuusongelmia mutta yhdenvertaisuusongelmat ovat suurempia nimenomaan sen suhteen että kaikki eivät voi sitä hyödyntää koska pienituloisilla ei ole rahaa millä teettää niitä remontteja eikä heillä ole veroja joista vähentää jolloinka pienituloisimmat jäävät automaattisesti kotitaloustyön ulkopuolelle

tässä myöskään sen energiaremonttikohdennus ei osu kohdalleen koska se mahdollistaa myös muunlaisia kuin ekologisia remontteja esimerkiksi kesämökin sähkölämmityksen laittamisen mikä ei välttämättä ole ekologista

näiden kahden kautta tehdään sitten johtopäätös että kun se kohdistuu suurituloisille eikä kohdennu riittävän energiatehokkaasti niin laajennetaan sitä kun päinvastoin pitäisi tuoda rajauksia ja mahdollisuuksia lisääviä toimia

kalliksen esittämä mahdollisuus miten asunto osakeyhtiöiden vastuita kenties tulisi siirtää myös osakkaille niin että he sitä kautta voisivat hyödyntää kotitalousvähennystä on sen verran mielestäni kyseenalainen että ennemmin tulisi miettiä sitä miten asunto osakeyhtiöitä voidaan suoraan tukea niin että siellä saadaan tehtyä mahdolliset energiatehokkaat remontit jotta jokaisella tulotasosta ja asumismuodosta riippumatta on mahdollisuus saada nämä koska ongelmana on vielä se että kun tänä päivänä asunto osakeyhtiöiden osakkaat saavat kotitalousvähennystä jos heillä on verotuksessa jotain mistä vähentää niiltä osin mitkä vastuut kuuluvat heille mutta jos se vastuu siirtyy koko asunto osakeyhtiön puolesta osakkaille voidaan kysyä että entä sitten kun yksittäisen osakkaan kohdalla putki halkeaa

pienituloinen ei saa sitä kotitalousvähennystä ja hän on entistä tiukemmassa asemassa suhteessa niihin muihin asunto osakeyhtiön osakkaisiin ja tätä kautta on yhdenvertaista ja tarkoituksenmukaista oikeudenmukaisempaa kohdennetumpaa saada lisää suoria tukia joilla kyetään tekemään asunto osakeyhtiöihin putkiremontteja mitkä ovat tarpeellisia hissiremontteja pintaremontteja ja näin kohtelemaan ihmisryhmiä tulotasostaan ja asumismuodostaan riippumatta yhdenvertaisesti

tähän asiantuntijakuulemisessakaan ei saatu vastausta

asunto ja ympäristöjaostossa kuultiin ministeriä ja sitä että kun kotitalousvähennystä nyt laajennettiin niin se tulisi saada ulottumaan myös nimenomaan kiinteistöillä tehtäviin jätevesijärjestelmien huolto ja korjaustöihin ja myös suunnitteluun

kun tällaista suunnittelutyötä tullaan tekemään näissä jätevesijärjestelmissä ovatko ympäristöministeri ja ympäristöministeriö miettineet miten tätä tietoa tullaan levittämään jotta nimenomaan ne ihmiset jotka tätä apua tarvitsevat tulevat tietoisiksi siitä ja jotta myös verohallinto tulee ohjeistamaan kyseistä asiaa niin että sana leviää ympäri suomen myös sitä kautta

asiantuntijat ovat todenneet tämä ei ole minun oma mielipiteeni että se vaatisi nimenomaan vastuiden muuttamista jotta sitä kotitalousvähennystä kyetään hyödyntämään yksittäisen osakkaan kohdalla